mitkä tämän suorat vaikutukset ovat valtion talouteen

työllisyystilanne on niistä yksi veropolitiikka on tietysti toinen ja kolmas on se tapa jolla me pystymme etenemään meidän kokonaissopeuttamistavoitteemme kanssa

ei vaan rauhanvälityksestä käytännössä vastaa niin sanottu normandia kokoonpano jossa ovat mukana saksa ja ranska sitten totta kai ukraina ja venäjä mutta lähtökohtaisesti kaksi nato maata

on mielestäni erittäin ikävää että yritetään ikään kuin populistisin keinoin mustamaalata meidän suomalaisten rauhanturvaajien toimintaa riippuen siitä minkä organisaation kautta ne toteuttavat yk mandaattia

tämän tueksi me olemme valmiita tulemaan vastaan ansiotuloverotuksen laskulla joka siis vaikuttaa ihan kaikkiin suomalaisiin kautta laitain kaikkiin tuloluokkiin ja erityisesti pieni ja keskituloisiin myös eläkeläisten puolelle

me pyrimme helpottamaan lainsäädännön kautta mutta aina tässä tavoitteessa ei onnistuta ei kansallisella tasolla eikä sitten myöskään kunnan tasolla

olen ehkä osittain tästä pikkasen hämmentynyt

sehän tapahtui muutaman viikon sisällä ja se oli täysin tyhjästä polkaistu ja onnistui hyvin

sen voin tähän vielä todeta eilisen ulkoministerikokouksen perusteella jossa kävimme tästä asiasta eu ja nato maiden ulkoministereiden kanssa mukaan lukien yhdysvaltojen ulkoministeri hillary clinton pitkän keskustelun että jokainen puheenvuoro joka liittyi afganistaniin alkoi sanoilla

se olisi meidän velkaantumisemme taittamisen näkökulmasta meidän työllisyytemme näkökulmasta ja kokonaistalouden näkökulmasta se paras ratkaisu

tämä myös toivottavasti sitten vastauksena ed

tämä on vähän ollut valitettavasti

hoskoselle

loppupelissä me olemme suomessa niin vakavassa taloudellisessa tilanteessa että kaikki keinot on otettava käyttöön ja ainoa tapa jolla tässä päästään eteenpäin on tehdä se yhdessä

olemmeko puhuneet siitä että olisi lisää joustoa

kiitos arvon edustajat

ensimmäinen kysymys on

onko suomi tänä päivänä kilpailukykyinen maa

afganistanissa ei ole sotilaallista ratkaisua sen takia pitää panostaa siviilipuolelle sen takia näiden vaalien tarkkaileminen turvaaminen ja suojaaminen on tärkeätä

sen lisäksi kolmas kulmakivi meillä tietysti on tuo veropolitiikka ja siinähän hallituksen tulokulma alusta saakka on ollut se että pyrimme siihen että kenenkään verotus ei tämän vaalikauden aikana kiristy

me olemme euroopan unionissa puolustamassa arvoja ja ne arvot ovat liberaali demokratia ne ovat kansainvälinen oikeus perusoikeudet ja ihmisoikeudet

onko suomella tällä hetkellä vetovoimainen vientiteollisuus

on opetus ja kulttuuriministeriö siellä on tietyt ohjauskeinot kouluissa oppilaat

lopullinen vastuu on tällä talolla eduskunnalla että nämä demokraattiset päätökset ja yhteiskunnalliset uudistukset saadaan aikaan

onko suomella tarpeeksi kasvua

ei pysty suoranaisesti laskemaan

sen takia minun mielestäni on välillä pöyristyttävää kuunnella kritiikkiä siitä hyvästä työstä mitä meidän rauhanturvaajat esimerkiksi tämän tyyppisessä operaatiossa tekevät

onko suomessa tarpeeksi työpaikkoja

niin kun hyvin tiedätte niin ulkoasiainministeriössä varainhoito jakaantuu ikään kun kahtia ja pienemmästä osasta vastaa ulkoasiainministeri ja suuremmasta osasta vastaa kehitys ja kauppaministeri paavo väyrynen

nyt vastakkainasettelun aika on ohi on löydettävä yhteinen sävel

viides kysymys

me näimme parhaaksi ratkaisuksi sen että me voimme olla ikään kuin kahdessa mukana jossa on myös synergiaetuja siitä että saamme tehdä yhteistyötä monien eussa olevien maiden kanssa

ja kuudes kysymys

onko suomessa tarpeeksi hyvinvointia

se ajatus siitä että rakennetaan sen ympärille kehysbudjetti pyrkii sitten ohjaamaan sitä tulosta paremmalla tavalla

meidän neljäs kulmakivemme siis velkaantumisen työllisyyden ja verotuksen lisäksi talouspolitiikassa on tietysti rakenteelliset uudistukset mukaan lukien sote uudistus joka on kuitenkin ehkä suomen julkisen talouden historian yksi suurimpia uudistuksia

olin havaitsevinani että

viimeisenä huomiona vaan vielä tuohon ykhon sen verran että yk operaatioiden vähyys meillä tällä hetkellähän johtuu pitkälti siitä että tsadin operaatio oli lakkautettava ja me haemme jatkuvasti sitten uusia mahdollisuuksia

samalla voin sanoa että ymmärtääkseni olemme ensimmäinen kansanedustuslaitos euroopassa joka käsittelee tätä kysymystä eli tätä lisäämistä vaalien ajaksi

on selvää että tämän talouskriisin aikana myös ulkoasiainministeriön hallintoon ja rahankäyttöön kohdistuu paineita um ei ole missään nimessä poikkeus tästä hyvänä esimerkkinä tietysti tuottavuusohjelma

me euroopan unionissa olemme demokraattisia länsimaisia valtioita jotka puolustamme vapautta

en ole varma mutta ensimmäinen ymmärtääkseni kuitenkin ensimmäisten joukossa ja haluaisin tähän lisätä sen että teemme tämän nimenomaan sen takia että tässä oli mahdollisuus perustuslailliseen ongelmaan afganistanin puolella ja sen takia halusimme varmistua siitä että jos todellakin vaalit järjestettäisiin nyt huhtikuun alussa niin olemme saaneet käsiteltyä tämän asian eduskunnassa

onneksi me olemme eun jäsen ja onneksi keski ja itä eurooppa on sekä eun että naton jäsen tällä hetkellä

me pyrimme siirtymään leikkausmoodista työllisyysmoodiin

arvoisa herra puhemies